arvoisa puhemies

haluaisin vielä jatkaa edustaja lepän tuomaa näkemystä kun on tuotu esille huolta siitä mikä merkitys tällä kalastuslain muutoksella voisi olla omaisuudensuojalle ylipäätänsä suomessa

tämä on spesifi alue ja pidän erittäin tärkeänä että yksityinen omaisuudensuoja suomessa pysyy erittäin vahvana ja voimakkaana niin kuin on tähän asti ollut

yleiskeskustelua siitä saa lyödä muut

ähäissä ilmaan ja hartree coni kiia mineriittiä ei voi hoitaa sen työtä on minua se itse tärkeä asia

vihreät aikaisemmassa puheenvuorossa kyselivät kokoomuksen suuntaan mistä syntyy niitä oikeita työpaikkoja

siis hallitushan on juuri tehnyt merkittävän biotalouteen liittyvän päätöksen kun ollaan alentamassa turpeen verotusta ja nostamassa puuhakkeen tukea

mutta ilmeisesti nämä tuhannet ja tuhannet työpaikat jotka tätä kautta ovat maakuntaan syntymässä eivät jostain syystä vihreille kelpaa

mehän jouduimme tätä päätöstäkin odottamaan sen verran pitkään että saatiin hallituksessa neliveto päälle ennen kuin tämä saatiin sitten valmiiksi

siltä osin työpaikkoja on kyllä syntymässä

toisena asiana vielä toteaisin kun tässä tämmöistä ideariihtä pidetään että tänään aika arvovaltaisilta tahoilta tuotiin esille tämä digilehtien arvonlisäveron lasku

arvoisa puhemies

ministeri jo tuossa totesi että ukrainan kriisi heijastuu myös suomalaiseen maatalouteen ja on kyllä todettava että maa ja metsätalousministeriö on tässä asiassa reagoinut kyllä kiitettävällä tarmolla ja nopeudella siitä todella parhaat kiitokset

eun budjetistahan on nyt myönnetty jo rahoitusta noille hedelmäviljelijöille ja suomi saa rahoitusta varmaankin sitten tämän kriisirahaston kautta

suomessa nämä vastapakotteet kohdentuvat yrityksistä erityisesti valioon

venäjä raotti hieman mahdollisuutta näitten laktoosittomien tuotteiden osalta niitten viennin pitäisi olla mahdollista mutta nyt on ilmennyt taas ongelmia

arvoisa puhemies

olemme saaneet asiasta runsaasti palautetta

aurinko nousee ja elämä soljuu eteenpäin meillä kaikilla vaikka tässä kysymyksessä kunnioitetaan jatkossakin vuosituhansien traditiota ja suomalaista perhettä

arvoisa puhemies

olisipa mielenkiintoista jos perussuomalaisten edustaja reijo hongisto olisi myös käymässä tätä keskustelua te voisitte käydä myös sitten semmoista eduskuntaryhmän jäsenten välistä keskustelua varmaankin tämän tiimoilta

mutta itse tuohon asiaan voisin todeta että turkisalahan on erittäin vahvasti kiinnittänyt huomiota eläinten hyvinvointiin ja tämän aloitteen mikä nyt on tehty kaksinkertainen poistomahdollisuus ajatuksenahan on nimenomaan se että kun ovat tulleet uudet määräykset eläinten osalta niin me pystymme nämä kustannukset sitten hoitamaan

edustaja wallinheimolla oli nyt täällä enemmän pohjoismaisia ystäviä kuin viime kerralla linjatessaan näitä asioita

niin kuin hän totesi yhteistyön tiivistäminen pohjoismaiden ulko ja turvallisuuspolitiikassa on mennyt eteenpäin viime vuosina myös pohjoismaiden neuvoston tasolla

mielestäni se on äärimmäisen tärkeä asia toisaalta että tässäkin keskustelussa tuodaan tätä toista näkemystä esille

näissä muissa puheenvuoroissahan hyvin vahvasti tuotiin esille se elinkeinopoliittinen ulottuvuus mikä turkistarhauksella on

viime keväänä tukholman istunnossa pohjoismaiden turvallisuusratkaisuista puhuttiin mielestäni poikkeuksellisen avoimesti ja keskustelu oli hyvää

kysyin jo tuolloin mikä norjan ja tanskan intressi tehdä tiivistyvää turvallisuustyötä on kun heidän perusratkaisunsa on haettu toisenlaisesta näkökulmasta

hän totesi kuitenkin sen että tässä lausumaehdotuksessa puhutaan lähinnä maaseutuelinkeinonharjoittajista ja luetteli sitten näitä muita kohteita joissa nämä tarkastukset saattavat myös aiheuttaa kustannuksia

pohjoismaista ruotsi ja suomi eivät ole sotilasliitto naton jäseniä vaan rauhankumppaneita

mutta kuitenkin tässä hallituksen esityksessä todetaan että arviointi ehdotetaan kohdistettavaksi rakennuksiin joissa niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä tyypillisesti oleskelee suuri määrä ihmisiä

eli tämä tarkastusten näkökulma on ollut se että nämä rakennukset ovat ihmisturvallisuuden kannalta riittävässä kunnossa

tämän johdosta kun sitten arvioimme tätä tilannetta että näitä kustannuksia saattaa kohdistua myös melkoisella tavalla toivottavasti ei kohdistu viljelijöitten osalta on syytä tehdä tämmöisiä varmentavia lausumaehdotuksia

arvoisa puhemies

on varmaankin paikallaan päivittää pohjoismaisella tasolla onko tiedonvaihto erityisesti suomen ja ruotsin välillä koordinaation osalta varmasti kunnossa

jokainen yhteydenottaja tietenkin valitsee kohteensa

tässä tilanteessa on kuitenkin huomionarvoista se että mitä ilmeisimmin ruotsia on lähestytty suomea ei

eli voisi ajatella että lupatarkastuksen osalta tila jossa on eläimiä ja sitten mahdollisesti isäntä tai emäntä on turvallisuuden näkökulmasta vähän toisenlaisessa tilanteessa kuin sellainen tila jossa on paljon ihmisiä

keskustelu asiasta on päättynyt

toki isännän ja emännänkin turvallisuus on kovasti tärkeää mutta sitten pysyisi kohtuus kuitenkin näitten tarkastusten osalta

pakko huomioida edustaja kontulan puheenvuorossa se osio jossa hän totesi että ala ei ole tehnyt mitään parannuksia

siis viimeisten vuosien aikana on tehty merkittäviä parannuksia sekä eläinten terveydenhuollon näkökulmasta että myös näitten tarhojen toiminnallisuuden näkökulmasta

vielä haluaisin tähän todeta myös tästä prosessista koska oma mielipiteeni varmaan on tullut selkokielisesti esille

kun itse olen maa ja metsätalousvaliokunnan jäsen minun mielestäni on myös äärimmäisen tärkeää se että tämä asia käsitellään valiokunnassa huolellisesti tarvittavat asiantuntijat otetaan sinne paikalle ja sitten tuodaan mietintönä tänne saliin koska minun mielestäni tämä ala tarvitsee kyllä nyt selkeän ratkaisun

on syytä muistaa että yksikään poliittinen ryhmähän ei tässä ole ajamassa koulutuksen maksullisuutta suomalaisille opiskelijoille

vahva julkinen koulutusjärjestelmä jota myös tuossa tivattiin kokoomuksen suunnalta on myös koulutusviennin tukijalka ja varmasti kansakunnan ydintä meidän kaikkien mielestä aina varhaiskasvatuksesta yliopistoihin

mehän tiedämme että venäjä on osoittanut aktiivisuutta venäläisvähemmistöihin eri maissa ja ollut myös valmis toimenpiteisiin

kun tuosta koulutusviennistä puhuttiin niin muistetaan nyt se että kärkimaiden hittituotteena on ollut tutkinto opiskelijoiden tuonti ja näiden maksamat lukukausimaksut

kysyisinkin ministeriltä

miten arvioisitte venäjän intressejä näissä asioissa koskien suomea ja miten meidän tulisi huomioida turvallisuusnäkökohdissa tämä asia

nykyinen lainsäädäntö asettaa tälle ja monelle muulle mahdollisuudelle tarpeettomia rajoitteita

tässä jo puhuttiin siitä että tarvitaan uutta kasvua uutta vientiä

lain tavoitteena on alan kilpailun ja palvelutarjonnan lisääminen ja uskon että yhden luukun periaate on asiakkaan kannalta hyvä ja käytännöllinen asia

huolto ja katsastus samassa paikassa on monille autoilijoille tervetullut uudistus vaikka tämä riippumattomuus on paljon keskustelua herättänytkin

muutamia kysymyksiä heräsi valiokunnan pohtiessa tätä asiaa ja kun ministerikin on paikalla voisin niitä tässä sitten esittää

eli pohdittiin sitä jyräävätkö merkkikorjaamot pienet itsenäiset katsastusasemat joiden varassa ollaan monilla pienemmillä paikkakunnilla

eli katsastuspalvelujen alueellisesta saatavuudesta tulee huolehtia tämän lain säätämisen jälkeenkin mutta tässä muutama kysymys

olen myös tyytyväinen siihen että perussuomalaisten virallinen kanta tuli tässä myös kristallinkirkkaasti selvitetyksi

haluaisin myös muistuttaa siitä että turkisala on osoittanut viimeisten vuosien aikana merkittävää avoimuutta ja yhteistyökykyä

he toivottavat lämpimästi avointen ovien päivinä ihmisiä tutustumaan tähän elinkeinoon ja sitä kautta ehkä ennakkoluulotkin sitten hälvenevät

mutta edustaja niikolle haluan vielä kertoa sen että pohjalaisuuteen kuuluu suvaitsevaisuus ja arvostan myös sitä että ihmisillä on erilaisia eettisiä näkemyksiä ja on hyvä että ne reilusti täällä arvokkaassa demokratiaympäristössä tuodaan esille

itse olen tosiaankin asunut ja elänyt niissä ympäristöissä joissa tätä elinkeinoa harjoitetaan ja tunnen ne ihmiset jotka tätä työtä tekevät

tiedän että he tekevät vilpittömästi työtä oman elinkeinonsa ja elämisensä puolesta mutta tiedän että he suhtautuvat eläimiin äärimmäisen kunnioittavasti

kuitenkin kolme saksalaista aktivistia uhmasi suomalaista demokratiaa jäämällä äskettäin verekseltään kiinni pohjanmaan evijärvellä ministerin kotikonnuilla

nämä kolme tunkeutujaa lähtevät kohta suomesta kotimatkalleen yhtä kokemusta rikkaampina valmistelemaan seuraavaa rötöstä

tuomioita ei tule

monet maaseudun yrittäjät ovat tyytymättömiä yhteiskunnan tarjoamaan rikosoikeudelliseen suojaan

tuotantoeläintilat kuten turkistarhat sikalat ja navetat kuuluvat tällä hetkellä julkisrauhan piiriin

parempi oikeudellinen suoja näille yrityksille saataisiin mikäli kotirauha ulotettaisiin koskemaan myös kodin välittömässä läheisyydessä sijaitsevia tuotantorakennuksia

minä uskoisin että tämä metsätilamaksu on tässä käyty jo niin moneen kertaan läpi etten kyllä kuudetta kertaa lähde sitä toistamaan

eikö evijärven tapaus osoita että lainsäädännössämme on tältä osin selkeä muutostarve

sitten vielä tuohon edustaja hautalan puheenvuoroon joka liittyi näiden etelä suomen metsien suojeluun

siinä yhteydessä kokoomushan on puhunut vahvasti metso ohjelman puolesta joka siis on vapaaehtoinen metsäohjelma jossa voi tehdä muun muassa luonnonhoitotöitä talousmetsässä ja tätä arvioitiin tässä keskustan suunnalta kriittisesti

onko tämä nyt tulkittava niin että keskusta vastustaa metso ohjelman toteuttamista ja vastustaa sitä että metsänomistaja päättää mitä hän omaisuudellaan tekee

arvoisa puhemies

keskusta on herkkyyden tilassa kun välikysymyksen tekemiseen ovat riittäneet maitokauppajutut mutta saa näitä välikysymyksiä tehdä tehkää vain myös jatkossakin

asia on tärkeä

yhteiskunnan tuki on välttämätöntä ja siitä hallitus kantaa vastuun

olen nähnyt vuosien aikana hallituksen koostumuksesta riippumatta kuinka kasvava joukko vanhempia suhtautuu välinpitämättömästi jälkikasvunsa toimintaan eikä osaa toimia vanhempina

on saatava kaikki suomalaiset isät ja äidit heräämään arkitodellisuuteen

loppuyhteenvedot ja sitten menemme normaalikesää edustajansa on jalo kumpula natri tiilikainen kivelä saavat vielä ripatti puhe uranus ja saan arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt ei voida yksinkertaisesti laskea aisoja alas ja luovuttaa

jos keskusta olisi nyt boksissa joukkue pelaisi aivan eri taktiikalla kuin täällä tänään nyt kuulee

kaksi soittajaa otti yhteyttä ja he olivat keskenään täysin päinvastaista mieltä siitä mikä tämän uudistuksen tuottaa sitten mikä mikä sen hyvyys on

sillä ei valitettavasti suomalaisten hyvinvointia pelasteta

menneiltä vuosikymmeniltä on monilla suomalaisilla värikkäitä kokemuksia alan toiminnasta yrmeän katsastusmiehen mulkoillessa autoa ja välillä auton tuojaakin

lakiesityksen mukaan katsastusluvat voi jatkossa saada erikseen kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastamiseen ja samalla luovutaan tiukasta riippumattomuudesta muuhun ajoneuvoalan toimintaan

valiokunnan puheenjohtajan tulkinta niistä keskusteluista joita valiokunnassa tämän hallituksen esityksen osalta käytiin on mielestäni aivan oikea

arvoisa puhemies

olen käsitellyt täällä salissa monia erinomaisia hallituksen esityksiä tämä ei top kymppiin kuulu eli siltä osin tähän esitykseen liittyvä kritiikki otetaan nöyrin mielin vastaan

lain tavoitteena on siis alan kilpailun ja palvelutarjonnan lisääminen alalle tulon helpottaminen ja palvelujen alueellinen turvaaminen

toisaalta tämä näkyy myös valiokunnan lausunnossa johon siis hallituspuolueet ovat myös yhtyneet

voisi kääntää tätä keskustelua myös niinkin päin että katsastajia on myös syytä kannustaa kehittämään huoltopalveluja

tässä liikenteen turvallisuusviraston rooli on keskeinen ja myös liikennevaliokunta haluaa olla mukana myöhemmässä vaikutusten arvioinnissa

mutta niin kuin valiokunnan puheenjohtajakin taisi tuossa todeta niin uudistusta on tarkasteltava kokonaisuutena ja tässä hallituksen esityksessä kokonaisuus toimii kohtuullisen hyvin

sen verran kommentoisin kuitenkin tuota edustaja savolan näkemystä hiilirikkaiden maiden kyntökiellosta että mielestäni se on ongelmallinen suomalaisten maatilojen kehittämisen kannalta ja se kohdentuu eurooppalaisessa mittakaavassa liikaa suomeen

ilmoitustulot ja lehtien tilaukset ovat vähentyneet

on kuitenkin huomattava että median ahdingosta puhuttaessa puhutaan myös digitaalisesta murroksesta joka ei kosketa vain suomea

siksi teimme viime syksynä edustaja wallinheimon johdolla lakialoitteen digilehtien arvonlisäveron laskemisesta painettujen lehtien alv kannan tasolle

samaan johtopäätökseen päätyi joulun alla yksimielisesti myös liikenne ja viestintäministeriön asettama lehtiasiain neuvottelukunta

niin kuin tuossa jo edustaja wallinheimo totesi on ilahduttavaa että tukea lakialoitteelle on löytynyt kaikista eduskuntaryhmistä